onnistuneella uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden innovoinnilla ja kaupallistamisella saamme suomeen uusia menestystuotteita ja vientituloja

mittavin lisäys saavutetaan metsäenergian käytöllä mutta on varmistettava puun meneminen oikeaan paikkaan

tuulivoimalat eivät sovi yhteen matkailuelinkeinon kanssa ja voisi ollakin järkevää toppuutella hieman näitä hankkeita

kaiken kaikkiaan satsaaminen uusiutuvaan energiaan on velvollisuus ja toisaalta se on mahdollisuus

tuella on reunaehdot ja niistä on pidettävä kiinni

arvoisa puhemies

käsiteltävänä olevan esityksen yleisenä tavoitteena on vähentää tulvariskejä ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin

esityksessä korostetaan sekä alue että paikallisviranomaisten tiivistä yhteistyötä suunnittelun kaikissa vaiheissa

tarkoituksenmukaista on nyt tarkkaan seurata miten muutoksen tavoite toteutuu käytännössä ja tärkeää on suojata yksittäistä kansalaista eikä niinkään viranomaisten mahdollisuutta saada

arvoisa puhemies

keskusteluun lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia tietoa

arvoisa puhemies

moniin muihin maihin verrattuna meillä ovatkin varmasti paremmin asiat

tämä ei kuitenkaan muodosta ongelmaa koska maakuntaliitoilla on turvaryhmän työskentelyssä tärkeä yhteensovittava rooli

on selvää että miehet ovat miehiä ja naiset naisia siis erot miesten ja naisten välillä ovat olemassa mutta sen ei tarvitse tarkoittaa epätasa arvoa elämisen laadussa ja elämän mahdollisuuksissa

perhevapaajärjestelmää on syytä parantaa

myös erotilanteissa isän oikeudet on toteutettava ja se on helpompaakin mikäli isä on osallistunut aktiivisesti lapsen kehitykseen ja elämään

nälkää näkevien tilannetta voidaan auttaa muun muassa tekemällä maailmantalouden ja kaupan pelisäännöt selkeämmiksi ja reilummiksi

meillä suomessa voimme keskittyä ruuan mahdollisimman järkevään tuottamiseen

perhevapaan kohdistuessa ensisijaisesti naisiin aiheutuu siitä pitkiäkin poissaoloja työmarkkinoilta

yleisen tietoisuuden lisääminen ruokaketjusta antaa pohjaa alan kehitykselle ja monilla järjestöillä on tärkeä rooli tässä työssä

lainsäädäntöä on myös kritisoitu kun on kehitetty erilaisia kiintiömalleja mutta jos se on ainoa tie toteuttaa tasa arvoisempaa yhteiskuntaa on se hyväksyttävää

arvoisa puhemies

vaikka täällä on paljon korostettu suomalaisen ruuan laatua ja ruokaturvallisuutta edelleenkin ihmettelen sitä onko meillä jalostettu ruokaa liian pitkälle

perheiden hyvinvointiin panostamalla voidaan ennaltaehkäistä ongelmia ja työelämän joustoilla lapsiperheissä on suuri merkitys ja niitä on kehitettävä

kysyin ministeriltä aiemmin debattiosuudessa siitä että esimerkiksi laktoosi intoleranssi on suomessa esiintymistiheydeltään varmasti maailman suurinta ja pystytäänkö tähän vaikuttamaan ja onko todellisuudessa mahdollisuuksia puuttua terveysvaikutuksiin ja millä tavalla

perheväkivallan väheneminen vähentää myös sairauspoissaoloja ja alentaa terveydenhuollon kustannuksia ja siten edesauttaa yhteiskunnan toimivuutta ja kehitystä

nyt käsittelyssä olevassa aloitteessa esitetään arvonlisäverolakia muutettavaksi siten että matkanjärjestäjien marginaaliverotusmenettelyä sovellettaisiin ainoastaan silloin kun palvelun ostajana on yksityishenkilö eikä silloin kun ostajana on yritys

menettely syrjii matkanjärjestäjäyrittäjiä sillä millään muulla toimialalla ei liikesalaisuudeksi luokiteltavaa yrittäjän omaa katetta tarvitse paljastaa

salolaisen kanssa vesirakentamisesta

mutta tässä strategiassa täytyy ottaa huomioon että tämä on pitkän aikavälin strategia jota voidaan myös tarvittaessa muuttaa jos olosuhteet muuttuvat

edes kaupparekisteriin ilmoitettavissa julkisissa tilinpäätöstiedoissa ei tarvitse antaa tietoja sillä tarkkuudella että muut yrittäjät näkisivät yrityksen tuotto ja kulurakenteen

täällä on paljon puhuttu tästä syöttötariffiasiasta etenkin tuulivoiman hyödyntämisestä sen yhteydessä ja on todettu että se on korkeimman tukitarpeen kategoriassa

kysyisinkin

miten tämä syöttötariffitukimuoto suhteutetaan päästökauppajärjestelmään etteivät vain sähköyhtiöt ole hyötyjinä ja etteivät vain kuluttajat olisi maksumiehinä

lisäksi tiedustelisin

yk ei ota pari puhe on pidätetty poranen ministerin vastausta jaettavaa tietoa

on odotettavissa että euroopan komissio vie asian euroopan yhteisön tuomioistuimen ratkaistavaksi ja että kansallista lainsäädäntöämme joudutaan mahdollisesti joka tapauksessa muuttamaan tuomioistuinratkaisun seurauksena

nykyinen perustuslaki on ollut nyt voimassa noin kymmenen vuotta

valtioneuvoston ja tasavallan presidentin ollessa eri mieltä erityisesti kansainvälisissä asioissa eduskunta ratkaisee pattitilanteen

toinen mielenkiintoinen seikka on että tämä esitys henkilöityy täysin yhteen yrittäjään vaikka kysymys ei todellakaan ole näin

esityksen mukaan myös kansalaisten osallistumisoikeudet vahvistuvat kansalaisaloitteen mahdollistamisen muodossa

joku totesi että on se surullista jos asiakaskunta muuttuu

vaikka asia on ollut selkeästi säännelty tähänkin asti on vinoutunut käytäntö aiheuttanut tarkistustarpeen

pääministeri edustaa suomea eurooppa neuvostossa ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa euroopan unionin muussa toiminnassa

kyllä sinne toivoisi että se asiakaskunta hieman muuttuisi nuorempaan päin ja se edellyttää näitä nykyaikaisia palveluja

kyseessä oleva muutos ei ole hyökkäys presidenttiä ja presidentti instituutiota vastaan vaan ajan vaatimaa kehitystä parlamentarismin suuntaan

arvoisa puhemies

itse olisin muuttanut sanamuodon päinvastaiseksi että valtioneuvosto johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa

minkäänlainen lapin kehittäminen ei tunnu joillekin kelpaavan

meille lappilaisille luvattiin aikoinaan kun natura alueita perustettiin etteivät ne tule estämään elinkeinotoimintaa ja niiden kehittämistä

esityksen eteneminen olisi tärkeää ja niin kuin todettu valmisteluvaiheessa kolmen suurimman puolueen yksimielisyys pitäisi myös näkyä tässä käsittelyvaiheessa

kysyisinkin ministeriltä nyt tämän natura arvion aikatauluarviota

arvoisa puhemies

siellä tehdään paljon hyvää työtä vaikka aina on myös parantamisen varaa ja näinä taloudellisesti niukkoina aikoina on myös kiinnitettävä huomiota siihen mihin ja miten paljon varoja kohdennetaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin voisi todeta tässä ed

kankaanniemelle että en ole ulkoasiainvaliokunnan jäsen mutta olen kyllä perustuslakivaliokunnan jäsen

siten voisi todeta että perustuslakivaliokunnassa on todettu että esityksessä ehdotetulle sääntelylle on painava yhteiskunnallinen peruste eikä se ole kohtuuton tavoitteeseensa nähden

ehdotus ei myöskään ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen

ministerineuvosto ei maininnut sanallakaan että hankkeiden määrää pyrittäisiin karsimaan tai että pohjoismaista hyötyä arvioitaisiin ennen uusien hankkeiden aloittamista

tällainen lakien säätely ei ole suotavaa ja jonkinlainen siirtymäaikasäännös olisi saattanut olla paikallaan

komitea haluaa edelleen jatkaa selvityksiä jotta projektihallinta saataisiin paremmin vastaamaan asetettuja tavoitteita

arvoisa puhemies

lääkekustannusten nousu on joka tapauksessa saatava kuriin ja siten tämä painava yhteiskunnallinen peruste kuitenkin puoltaa esityksen hyväksymistä

kuitenkin esimerkiksi keväällä pohjoismaiden neuvoston kokous ajoittui istuntokauden ajaksi ja samaan aikaan oli ajoitettu myös eduskunnan täysistuntoon tärkeitä budjettikeskusteluja

kun poissa on joka tapauksessa näinkin iso joukko ja se on etukäteen tiedossa olisi kaikkien kannalta järkevämpää ja motivoivampaa ajoittaa tärkeät keskustelut eri ajalle

kuitenkin on muistettava että nyt tehtävät vapautukset aukioloihin eivät tarkoita sitä että kauppojen olisi oltava aina auki kun se on lain mukaan mahdollista